vaikka tänään sille nyökättäisiin niin se hanke ei ole kypsä lähtemään liikkeelle

sitten haluan lausua kiitoksen valtiovarainministeri rinteelle rakentavasta ja kunnioittavasta asenteesta eduskuntaa kohtaan tämmöisen vaikean budjettiprosessin yhteydessä

nyt pitää saada hankkeita liikkeelle

tartun ed

hankohyvinkää radan sähköistys on tässä vertailussa ylivoimainen ykkönen ja olen todella pahoillani ja harmissani että hallituksen sisältä ei löytynyt yksimielisyyttä

hänellä on ylivoimaisesti vahvin valtakirja mutta hänellä on heikoimmat valtaoikeudet ja hallitus näyttää yrittävän ryhmäkurin perusteella myöskin heikentää tasavallan presidentin valtaoikeuksia

lehden edellä käyttämään puheenvuoroon siltä osin kun hän viittasi postipalvelulakiin ja siinä yhteydessä digitalisointitarpeeseen

herra puhemies

esimerkiksi talousarvion kattamisvaatimuksen ja eduskunnan päättämän talousarvion toimeenpanovelvollisuuden on tulkittu edellyttävän että tilinpäätöshetkeen mennessä on valtion kassaan otettava eduskunnan päättämän lainanoton edellyttämä määrä lainaa talousarviokirjanpidon tulokirjauksen mahdollistamiseksi

meillä vaan vallitsee jonkun verran näkemyseroja siitä mitä keinoja pitäisi käyttää ja miten käytettävissä olevat resurssit tulisi kohdentaa

sillä tavalla se olisi saatavissa yhteiskunnan kassaan että käännettäisiin tämä arvonlisäveron maksujärjestelmä eikä se ole mitään munkkilatinaa

lehti täällä toivoo se olisi johtanut postinjakelussa yhä kasvavaan yötyöhön lisännyt turvattomuutta epävarmuutta postinjakeluun

velkaantumisvauhti on huomattavan kova olemme ikään kuin vapaassa pudotuksessa

siis jotta kirjanpitäjä saa työnsä tehdyksi täytyy ottaa hirvittävät lainat sillä perusteella että joku on tulkinnut on tulkittu

ajatelkaa

onneksi tämä lähtötilanne mahdollistaa sen että suomen valtio saa lainaa ja sillä on vielä varaa velkaantua

saksalaisilla jotka ovat tarkkoja monessa asiassa erityisen tarkkoja rahan käytössä ja ovat siitä maailmankuuluja on tämä järjestelmä

koko ajan olkoon valtiovarainministerinä ollut kuka tahansa punakynä on käynyt tosi rankasti ja aina on vedottu valtiontaloudellisiin syihin

täällä pääministeri totesi ettei ihan olla vielä tavoitteessa ei olla vielä täydellisessä parlamentarismissa

ei niin missään ole säädetty tai määrätty

he osaavat laskea ja he eivät halua maksaa turhasta

pitää ottaa se inhimillinen näkökulma huomioon mitä inhimillisessä elämässä tapahtuu jos kaikki viedään atklle kaikki digitalisoidaan mennään äärisuuntaan

tässä jos missä meillä on oppimista saksalaisesta taloudenpidosta

eli tase kestää tässä vaiheessa mutta tällaista vapaata pudotusta ei tietenkään voi vuositolkulla jatkaa velkamäärä kasvaa muuten kohtuuttoman raskaaksi tuleville sukupolville maksettavaksi

toinen tällainen on paljon puhuttu pisara ja siinä on nyt avainsanaksi otettu hyötykustannusindeksi

postipalvelulain yhteydessähän oltiin hyvin oleellisella tavalla muuttamassa toimivaa käytäntöä ja tosiaan heikentämässä esimerkiksi postinjakajien postinkantajien turvallisuutta ja myöskin postin perillemenoa siinä yhteydessä kun ed

kyllä meidän täytyy tästäkin talosta lähettää sellainen signaali että rahoitustoiminnallekin on hintansa se aiheuttaa kustannuksia ja on ihan perusteltua meidän vaatia että myös valtion käteisvaroja hallitaan taloudellisesti

lukekaa hyvät kollegat mitä hyötykustannusindeksi mittaa ja ajatelkaa itse sen jälkeen mitä se ei mittaa

toivoisin kyllä että hallitus ottaisi tämän vakavasti

seuraava hallitus tulee kyllä kohtaamaan nämä vaikeudet ja voi vaan toivoa että talous lähtisi elpymään sellaisella tahdilla että jatkossa pystytään nämä velat myöskin talouskasvun hedelmillä maksamaan

sitä väki lähti vastustamaan ja toivoisin että atk ja digitalisointi pysyisivät rengin roolissa palvelisivat inhimillistä elämää ja ihmisiä eikä päinvastoin

kaikki voimme kehua sitä että euroopan mittakaavassa suomi on panostanut elvytykseen maksimaalisesti

ja katsokaa hyvät kollegat minkälaisia ratahankkeita millä hyötykustannusindekseillä ylipäänsä käynnistetään

ei muuta kuin puhtia pyttyyn arvoisalle hallitukselle

mutta kun me voimme jo tässä vaiheessa puntaroida myös tuloksia niin on se aika surkuhupaisaa että maksimipanostuksilla saadaan minimitulokset

herra puhemies

kunnat ja yritykset pyörittävät muutaman päivän likviditeetillä asioitaan jotkut luotollisella sekkitilillä ettei omaa rahaa ole ollenkaan

herra puhemies

sitten tästä ympäristötuesta

kyllä tämänkin asian yhteydessä voi todeta että hallitus vielä pikkasen vähättelee tätä tilannetta

mutta syy miksi pyysin vastauspuheenvuoron on juuri se että on äärettömän tärkeätä että meillä on korkeatasoisia osaavia poliiseja ja silloin ei voida rimaa laskea ammatillisessa koulutuksessa liian alas

silloin meidän puheenvuoromme tulkittiin pelotteluksi kun yritimme kertoa hallitukselle mitä pahaa on edessä

tämä on talousoppineittenkin taholta kerrottu tämä on kerrottu tässä salissa moneen kertaan ja jälleen kerran tälle rastille joutuu palaamaan nyt kun meillä on jo tuloksiakin nähtävissä

tämä on matematiikkaa

nimenomaan sen tähden kun ne työmarkkinanäkymät olivat niin heikot

ja nyt ollaan menossa kohti todella vaikeita aikoja

silloinhan poliisikokelaat reagoivat siihen

mutta sekin vain tehtiin

tänään kyselytunnilla edelleen saatoimme havaita kun vähän tässä asennetta puntaroi että esimerkiksi työllisyyspolitiikka työllisyysmäärärahat niitä ei haluttu lisätä joulukuussa ei tämän vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa ei haluta tuoda ennen juhannusta siis tämän kevään aikana toista lisätalousarvioesitystä vaan makoillaan ikään kuin pankolla ja katsellaan vapaassa pudotuksessa mitä tulee tapahtumaan

mitä tulee näihin myyntivaltuuksiin koskien destiaa raskonetta ja labtiumia niin ensinnäkin yhtiöt toimivat valtionomistajuuden kannalta sellaisilla aloilla että niiden yksityistäminen ei ole kannatettavaa

toivoisin että pisara saisi ymmärtämystä

mietintö toteaa myös että tämän ympäristötuen käytön tarkastuksen yksi johtopäätös on se että ravinnekuormituksen vähentämistavoite on ristiriidassa maatalouspolitiikan muiden tavoitteiden kanssa

toivoisin että ymmärtämystä löytyisi siihen ettei tätä pääkaupunkiseutua joka on tällainen suomen hyvin lypsävä lehmä kuritettaisi pahimmoillaan näivetettäisi ja suorastaan lyötäisi lihoiksi

se pitäisi olla pitkällä aikavälillä ratkaistu että niillä ihmisillä jotka sinne suuntautuvat ja lähtevät kokeisiin olisi varmuus tulevaisuudesta

uskon että silloin myöskin löytyy hakijoita ammattikorkeakouluun ja he ovat myöskin alalle sopivia ja soveltuvat niihin tehtäviin

näiden yhtiöiden kehittämistä olisi voitu tehdä aivan hyvin ilman myymistäkin tätä tarkoitusta varten perustetun solidiumin avulla

tulee kysyneeksi onko tämä ympäristötuki sana ihan väärä pitäisikö käyttää sanaa toimeentulotuki että se kuvaisi oikeammin tuen nykyistä käyttöaluetta koska mietinnössä esitettyjen asiantuntijalausuntojen ja kannanottojen perusteella tilanne ei ole parantunut vaikka näitä tukia on maksettu ja vaikuttavuuttahan me haemme luonnossa ja toivottavasti sitten myöskin maatalousyrittäjän kukkarossa

kun täällä jo ministeri olli pekka heinosesta alkaen meille on vannotettu että ei yhtiöitetä ei ainakaan pörssiin viedä ei yksityistetä niin kyllä hänen vakuuttaville ministerin ominaisuudessa antamilleen lupauksille nyt on sitten hallitus kääntänyt totaalisesti selkänsä ja heinosen puheet ovat jääneet tosi tyhjän päälle

eikö ed

virtanen kerhon johtokunnan jäsenenä ja aktiivitoimijana tiedä että eduskunnan tilintarkastajat eivät tarkasta kerhojen tilejä vaan jokaisella kerholla on omat tilintarkastajansa

mutta ympäristötukiasiassa menee kyllä luontoarvot edellä ja ihmisen muut tarpeet tulisivat sen perässä

vaikka siellä on tapahtunut virhe siellä on tapahtunut petos ja väärennös ja vaikka mitä ikäviä asioita niin toivoisin että kollega edes tietäisi mikä on tilintarkastusjärjestelmä tässä talossa ja sen kerhoissa

vaikka täällä leipätekstissä sanotaan että ei arvonmäärityksiä ei ole tarkoitus myydä niin jos ei ole tarkoitus myydä mihin niitä valtuuksia tarvitaan

yhdyn viisaita puhuneen valtiovarainvaliokunnan hannes mannisen mielipiteisiin siltä osin kun hän kertoi tämän veron luonteesta

herra puhemies

silloin tällöin kyselen avustajilta kun heidän kanssaan käytävillä kulkee tai istuu samassa kahvipöydässä esimerkiksi miten he tulevat toimeen helsingissä

se on suhdanneherkkä ei kohtele kuntia tasapuolisesti ja sitten se on hannes manninen ei sanonut tätä minä sanon vaan että tämä on riittämätön euromäärältään tässä taloudellisessa tilanteessa

hallitusta on tässäkin mielessä kehuttava että uusinvestointien eli kehittämishankkeitten investointitaso on varsin korkea ja sillä on varmasti elvyttäviä vaikutuksia

tämä on tyhjää parempi

useimmat heistä sanovat että yksin ei pystyisi helsingissä sillä palkalla asumaan vaan täytyy keksiä joku muu ratkaisu

tätä kannatamme

meidän vastalauseessamme oleva esitys olisi antanut kunnille vähän enemmän että meillä olisi ollut hyvää esitystä vähän parempi esitys

se ei ole oleellinen asia

mutta kehittämishankkeita kehun

kysymys on esimerkiksi siitä että kun avustaja kulkee talossa ja edustaa edustajaansa ja pyytää palveluja niin hänellä pitäisi olla edustajan naamari päässä niin saisi parempaa palvelua

ongelmat liittyvät kaikkien asiantuntijoitten suulla kerrottuna ovat ne pääjohtajia tai mitä tahansa perustienpidon perusradanpidon ongelmiin

niin kuin täällä on hallituspuolueitten taholta tänäänkin tunnustettu että tilanne on muuttunut siitä hetkestä kun tämä esitys on annettu ja valitettavasti huonompaan suuntaan

joillakin tiskeillä asenteet ilmeet ja suhtautuminen muuttuvat kun vain avustaja on hoitamassa edustajan asioita

tämä on auki tämä asia

tähän voidaan vaikuttaa ja eduskunta voisi ihan hyvin antaa viisi prosenttia enemmän kuin mitä hallitus on esittänyt ja tällä tavalla näyttäisi myöskin budjettivaltaansa

ja toivoisin että tähän seikkaan hallitukset paneutuisivat ihan vakavasti ja tällainen rakenteellinen alijäämä näissä määrärahoissa tulisi korjata

kansanedustajan avustaja on verrattavissa ministerin erityisavustajaan mikä taas näkyy niin että kaikki lobbarit ja kaikki jotka tuntevat miten yhteiskunta toimii kumartavat aika syvään ministerin erityisavustajan edessä koska he tietävät että kyseessä on tärkeä henkilö

tämä esitys on myös hyvä sitä taustaa vasten peilattuna että tämä jos mikä täyttää niitä elvyttämiselle asetettuja kriteereitä

nämä ovat hyvin lähellä toinen toisiaan noin työtehtäviltään ja kuitenkin suhtautumistapa on joskus turhan nuiva

tämä kertoo jotakin siitä että meillä on korjaamisen varaa asenteissamme

ne eivät jää budjettipohjiin vaan ne on tarkoitettu tämän vaikean tilanteen ylimenokaudeksi

tämä saunakeskustelu on jonkinlainen mittari